sasille kysymys

kyllä postin kunnia asia varmasti ja meidän tulee se varmistaa on ensinnäkin asiakkaiden luottamuksen ylläpitäminen postin toiminnan häiriötön kulku ja kokonaisuudessaan postin ilman muuta myös kannattavuuden turvaaminen

posti on joutunut vuosien saatossa hyvin monien muutosten äärelle ja tehnyt myös niitä sopeutustoimenpiteitä mitä yhtiön on pitänyt tehdä turvatakseen postinkulun koko maassa

on hyvä että puhemies on sallinut tämän keskustelun kulkevan vähän laajemmaltikin kuin yksistään tässä hallituksen esityksessä koska tällä aurataan kyllä tietä alkolukolle tai päihdelukolle

samoin myös valiokunnan puheenjohtajan esittelypuheenvuoro mietinnöstä vilisi erilaisia spekulaatioita ja myös virheitä aina mainitsemansa puolueen nimeä myöten

puheenjohtaja korhonen te voitte laittaa tämän vireille ihan juuri sen keskustelun pohjalta että alkolukko tai päihdelukko kaikkiin suomeen tuotaviin ajoneuvoihin

kun tulevaisuutta tarkastellaan on hyväksyttävä se asia me emme voi sille mitään että posti joutuu kilpailutilanteessa kaikkien muiden yritysten kanssa niin kovaan tilanteeseen sekä aika lailla myös vaikean postin sisäisen rakenteen aika jäykän rakenteenkin vuoksi toimimaan

herra puhemies

tämän oikeusturvavelan selättämiseksi asetetun työryhmän keskeisin tehtävä on kyllä näiden johtojärjestelmien vieminen koko tässä meidän ketjussamme siis alkaen poliisista tutkijoista tutkijalaitoksesta syyttäjästä oikeuslaitoksesta miksei myös vankeinhoidosta

taustalta kuulsi näkemys että perustuslakivaliokunta ei tee oikeudenmukaisia päätelmiä ja päätöksiä

siinä mielessä kyllä pitää myös ajatella niin että tällainen ajoneuvossa oleva varuste joka estää päihtyneen kuljettajan liikkeelle lähdön ja liikenteessä ajamisen mutta ennen kaikkea tietysti liikkeelle lähdön suojelee myös sitä kuljettajaa

eduskuntaryhmällä jolla ei ole edustettuna valio joka ei ole edustettuna valiokunnassa tai sen jaostossa on kuitenkin oikeus saada jäljennös vielä keskeneräisen asian käsittelyasiakirjoista jos ne eivät ole salaisia

valtion tietohallintojärjestelmät ovat laittaneet monen viraston elämän aivan voisi sanoa suorastaan kaoottiseen järjestelmään ja niitä on sitten yritetty parantaa

tässä mielessä tämä pieni kyynisyys ja skeptisyyskin mitä on joissakin puheenvuoroissa tullut esille pitää saada pois eikä millään sillä lailla kuten euroopassa suunnitellaan että ensin raskaiden ajoneuvojen vakiovarusteeksi

myös oikeuslaitoksen sisällä on tästä esimerkkejä

tähän loppuun vielä haluan todeta sen että kun säästötoimenpiteitä tehdään niin ulosoton piirissä on kyllä havaittavissa se että siellä säästetyt eurot saattavatkin tarkoittaa käytännössä sitä että kun miljardi saadaan nyt perittyä ulosoton kautta kaikille niille saajille ketkä ovat sitten siinä mukana niin tämä lähteekin pienenemään ja myös valtio tulee häviämään

arvoisa puhemies

on helppo yhtyä perustuslakivaliokunnan loppukantaan ja lopputulemaan asian käsittelyn osalta

poliittista spekulaatiota varmaan asiassa riittää mutta tältä osin perustuslakivaliokunta on lopputulemana menetellyt sekä perustuslain että eduskunnan työjärjestyksen ja asian vaatimalla tavalla aivan ansiokkaasti

eli kannattaa miettiä tarkkaan mihinkä euro sijoitetaan ja missä se myös sitten tuottaa

arvoisa herra puhemies

energiatehokkuutta on kovin monenlaista

tässä yhteydessä haluan kun ministeri on paikalla todeta myös sen että ei yksistään avustamistoimenpiteiden avulla pidä mennä eteenpäin vaan tulee miettiä koko ajan laatua sillä lailla rakentamisen tehokkuutta kuinka se kestää pidempään

vippaa mulle viitonen periaate oli aikaisemmin terve se maksettiin samana vitosena takaisin

nyt tämä pikavippikehitys on johtanut todellakin siihen että on syntynyt ylikiskontaa johonka ihmiset ovat langenneet ja joutuneet taloudellisiin vaikeuksiin

käytännössähän se juuri on näin että jokainen prosenttiyksikönkin tai prosentin nousu verotuksessa heikentää myös sen yrityksen mahdollisuutta tulevaisuudessa pärjätä

näin ollen arvoisa ministeri on syytä myös pohtia mitalin toista puolta miten kannustetaan laadukkaampaan rakentamiseen

kun herra puhemies lähtökohdan kai suomessa pitäisi olla että me luomme edellytyksiä uusien yritysten syntymiselle niin se että yhteiskunta sitten verottaa siitä välistä entistä enemmän ei tue kyllä sitä kehitystä

eduskunta omalta osaltaan on hyväksynyt rakennusmestarikoulutuksen aloittamisen kiitos entiselle ministerille kallioniemelle samoin ed

erityisen hyvää on tämä juuri että valiokunnan lausumassa on että velkaantumisen kehityksen hillitsemiseksi asiaa selvitetään tutkitaan ja seurataan

tämä on asia joka vie tätä asiaa eteenpäin

me tarvitsemme kymmeniätuhansia uusia yrittäjiä sitä kautta työpaikkoja ja sitten pohdimme joillakin muilla keinoilla kuinka tuota tulisi tukea

tässä suhteessa koko tämä lahja ja perintövero tältä osin kyllä itse asiassa on siinä mielessä tarpeeton että kun yritys siirtyy uudelle omistajalle sukupolvenvaihdoksen kautta niin kysehän on tavallaan varsinkin perheyritysten kohdalla sen entisen työn jatkamisesta joka on lunastettu jo vuosien saatossa ja maksettu hyvin monenlaiset verot moneenkin kertaan

ja kuten nähtiin pikaluottojen suuri osuus näistä velkomustuomioista käräjäoikeuksissa kertoo sen että yhteiskunnallinen ongelma on ollut ja nyt sitä pystytään korjaamaan

tässä suhteessa kyllä tämä ratkaisu on myös niitä virhepäätöksiä millä hallitus omalta osaltaan vie sitten yritysten kohdalla verotusta tiukemmaksi

ajatellaan myös sitä että toinen esimerkki missä hallituksen veropolitiikka tulee epäonnistumaan on tämä taksien verohuojennuksen poistaminen ainakin tavallisten taksiautojen kohdalla

se tulee näyttäytymään lopuksi niin että ensi vuoden aikana valtiontalouden budjettivaje tulee tältäkin osin kasvamaan vaikka oletetaan että siitä huojennuksen poistumisesta tuleekin sitten verokertymää valtiolle ja valtio näin ikään kuin hyötyy

näitä on tuotu ensin leikkauksina sitten niitä korjataan ja tuodaan uudelleen eduskuntaan

minäkin ihmettelen vähän samaa että onks tää ihan oikeasti päällä tämä kehyskeskustelu jota käydään siinä tilanteessa että tosiasiallisesti meillä onkin ihan uudet kehykset tulossa

iso kysymys on tietysti se kuinka kannamme huolta ylipäätänsäkin kotimaisesta tuotannosta ja elintarvikkeiden jatkojalostuksesta mitä tietysti oluen paneminen omalta osaltaan myös on kaikki muutkin juomat mukaan lukien

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

minäkin viittaan edustaja lindtmanin puheenvuoroon jossa hän taas viittasi eräiden edustajien arvioon siitä onko tämä finavian pääomittaminen nyt sitten kohdallaan tässä tilanteessa

siksi kysynkin teiltä arvoisa valtiovarainministeri kun itse olette todennut sen että painotuksia muutetaan niin mikä on tuon painotuksen muuttamisen mitta

tässä tullaan tietysti sen ison kysymyksen ääreen miten meidän veroerot kohtautuvat niin etelässä viron suunnalla kuin vastaavasti myös venäjänkin suunnalla ja tämä on iso kysymys koko tämän suomalaisen panimoteollisuuden kannalta kuinka se pysyy sitten pystyssä

joka tapauksessa esimerkiksi etiopia ja tansania kun tarkastellaan talouden tilannetta tarvitsevat myös kansainvälistä elinkeinoelämän kehittämistä jotta pystytään luomaan maahan infrastruktuuria pystytään viemään koulutusta eteenpäin terveydenhuoltoa eteenpäin ihan näitä peruskysymyksiä

oma käsitykseni on että finavialla on edellytykset edetä helsinki vantaan lentokentän kehittämisessä suunnitelmallinen valmius on hyvä ja myös töihin käymisen valmius on hyvä

konkreettisesti voin sanoa että sen näki hyvin tässä alkuviikosta esimerkiksi puijon kisoissa joissa muun muassa olympiavoittaja iivo niskanen oli maanantaina paikalla

vistbackalle

toivotamme keskustassa teille myös työn iloa ja menestystä tässä ja kuten ryhmäpuheenvuorossakin tuli todettua olemme kannustamassa ja kannattamassa sitä että juuri talouden pyörää käännetään nousun suuntaan

vaikka älykkäät sähköverkot saattavat sähkökatkoksen aikaan kynttilänvalossa istuvista tuntuakin aika kaukaisilta kuitenkin panostuksia on vietävä eteenpäin

arvoisa puhemies

se on siinä mielessä koko suomen hanke että ilman muuta kun hyödynnetään tämä kansainvälinen liikenne suomi pystyy siitä hyötymään ja myös meidän maakuntien kentätkin hyötyvät

maassa eletään täysin erilaisella tasolla kuin esimerkiksi koko eurooppa ja muu suuri maailma elävät ja näin ollen se kehitystyön eteenpäinvieminen ei ole kyllä helppoa

södermanin vastauspuheenvuoroon haluan todeta sen että perustuslakivaliokuntahan toimii ikään kuin tuomioistuimena ja näin ollen en minä osaa sanoa mistä ovat mitkäkin tiedot vuotaneet mutta jos ne ovat suurin piirtein luettavissa helsingin sanomista tai muista tiedotusvälineistä niin voi kysyä silloin voiko sellaiseen valiokuntaan luottaa

esimerkki vie eteenpäin

siksi myös tämä huippu urheilu on sellainen asia jota pitää oikealla lailla viedä eteenpäin sille luoda resursseja

menevätkö ne sitten rovaniemelle ouluun tai kuopioon tai mihin menevätkään mutta yhtä aikaa meidän pitää pitää myös mielessä että eun puitteissa suomella on pysyvä poikkeus siihen että nimenomaan maakuntien kenttiä tuetaan finavian tuotoilla ja tässä suhteessa helsinki vantaan lentokentän tuotot koituvat meidän maakuntien kenttien hyväksi

venäjän wto jäsenyys on suomalaisen yritystoiminnan kannalta myönteinen asia mutta on edelleen olemassa esteitä niin kaupassa kuin liikkumisessa

siinä on elinkeinoelämällä suuret mahdollisuudet ja tätä kautta se sitten tätä meidän voi sanoa tavallisten tallaajienkin urheilua edistää kaikin mahdollisin keinoin

mutta kaikki ratkaisut eivät voi olla yksistään näitä kaivojen rakentamisia tai saniteettijärjestelmien tekemisiä

ministeri lehtomäki tuossa juuri puheenvuorossaan tuon asian toi hyvin esille eli panostus omaan energiapolitiikkaan on samalla myös panostusta kotimaiseen työllisyyteen osaamiseen ja yrittäjyyteen

kun tähän päivään on tultu niin alkoholin kulutushan todellakin nousi mutta se on nyt tässä viimeisen vuoden aikana hieman alentunut ja se on hyvä suunta

varmaan tarvitaan sinne sillä lailla myös elinkeinoelämän kehittämistä että myös kansainväliset investoijat ovat kiinnostuneita tulemaan niihin tavallisiin asioihin mukaan

viisumikysymys on yksi sellainen asia joka koskettaa tietysti hyvin monia ministeriöitä ja euroopan unionia myös tältä osin

tämän holhoavan alkoholipolitiikan peruslähtökohta tietysti on että pyritään ehkäisemään alkoholin kulutusta ja siitä aiheutuvia haittoja ja vaurioita jotka lopuksi sitten koituvat yhteiskunnan maksettavaksi

herra puhemies

minä toivon täällä muun muassa edustaja brax puheenvuorossaan aiemmin viittasi tähän verottajan rooliin ja asemaan että verottaja ei olisi himoverottaja joka tappaa liikunnan ja urheilun

pystymme saamaan myös tämän ilmastonmuutoksen siihen liittyvän torjunnan aikana panostusta teknologiaan vientiin ja tätä kautta suomi myös pärjää tässä

ei siinä ole kysymys siitä onko se tapauksessa käsiteltävänä oleva asia jonkun kannalta edullista tai epäedullista vaan siitä ylipäätänsäkin että sieltä ei voi silloin tietoa vuotaa ja se on tässä asiassa se peruskysymys

kysyn kuitenkin teiltä ministeri

kuinka koette käytännössä nyt sitten kun nimenomaan kaupan ja liikkumisen esteiden kannalta toimitaan viisumivapauden ja sen edistämisen tärkeyden tällä hetkellä

ei se saa tulla siihen tilaan että kun vanhemmat tuolla neulovat virkkaavat järjestävät kirppareita ja maksavat salivuokria ja muita vastaavia niin sitten vielä siitä talkootyöstä lähdetään verottamaan ja toteamaan että tämä on jotenkin kielteistä

vaikka tämä yhteisymmärrys on lisääntynyt niin pyytäisin ministeri lehtomäkeä arvioimaan missä vaiheessa oikeasti yhdysvallat aasian maat venäjä ja niin edelleen

se kuinka paljon siinä voidaan käyttää tällaista ihan tavallista maalaisjärkeä on sitten toinen kysymys ja kuinka pitkälti erilaisissa rajoituksissa jopa esillepanossa tai kuvissa tai muissa vastaavasti mennään on tietysti vähän sitten oma ajan ilmiö

on arvioitu että se moninkertaistaisi matkailutulojen määrän

paras keino on juuri se että se ei tule siihen samalle kupille verottamaan ottamaan liikaa siitä pois koska se vie sitten todellakin niin kuin kateuden myötä voi sanoa ne kalatkin sieltä vesistä

oleellista on pystyä turvaamaan koko suomalaisen elintarviketalouden ketjun säilyvyys myös suomessa ja silloin se koskettaa jatkossa myös ihan kaikkia suomen panimoita

kunnat eivät pysty sitä kaiken kaikkiaan riittävästi tekemään

mutta arvoisa puhemies jollakin lailla hölmöläisen hommalta välillä tuntuu myös se että kun yhteiskunnan varoilla on kustannettu monet hienot salit urheilupaikat niin yhtä aikaa sitten joudutaan kuitenkin ottamaan niistä niin korkeat salimaksut ja vuokrat että sekin tyrehdyttää toimintaa

arvoisa herra puhemies

se oli mielenkiintoinen kokemus myös itselleni nähdä se kokonaisuuskin miten tuo vaalitarkkailutoiminta pelaa

marjaana koskisen puheenvuorossa oli monta ansiokasta kohtaa mutta siinä vaan unohtui se että sosialidemokraatit itse olivat leikkaamassa juuri tämän kansaneläkkeen pohjaosan ja viemässä juuri sitä mistä te puhuitte että se pitäisi palauttaa sitten takaisin

katson kyllä että tämä kansainvälinen politiikka on enemmältikin luottamusta kuin juridiikkaa

huovinen sinänsä ihan oikein totesi juuri näin että tämän ajan ongelmat ovat tämän ajan ongelmia mutta myös historiasta pitää meidän oppia

silloin kun mennään sinne juridiselle tasolle ollaankin niiden ongelmien äärellä vähän niin kuin on puhuttu tästä kreikka lainasta että kuka meistä lähtee sitten ne lainat perimään jos niitä ei sitten saada

on erittäin hyvä että perustuslain uudistuksen myötä eduskuntakin totesi että tulevaisuus on pysyvää ja tulevaisuusvaliokunnalla on näin mahdollisuus olla miettimässä tämäntyyppisen selonteon pohjalta kaikille meille tärkeää tulevaisuutta

eli tarvitaan luottamusta ja yhteistyötä

toteaisin tässä lyhyesti vaan että vanhat keinot ovat hyviä

olen toiminut aiemmin muutaman vuoden pohjois savon pelastusliiton puheenjohtajana ja tässä yhteydessä päässyt tutustumaan palokuntatoimintaan ja niihin ongelmiin mitä siellä on

vähän skeptisesti sanoin hänelle että no onko sillä nyt niin väliä mitä siellä keskustellaan kun katsotaan että siellä on viiden maan ja kolmen itsehallintoalueen liput vierekkäin

tässä yhteydessä haluan todeta myös että lausuin edellisen opetusministerin nimen tuossa aiemmin väärin eli tarkoitin tietysti opetusministeri antti